arvoisa puhemies

tämä on hyvä ja ajankohtainen aihe juurikin sen takia että jo aikaisempien päätösten vuoksi postitoiminnan kilpailu on avautunut ja nähdään jo minkälaisessa tilanteessa posti tällä hetkellä on eikä se pysty suoriutumaan tehtävistään sen takia että näitä velvoitteita on enemmän postilla kuin muilla yrityksillä

kilpailuhan on sinänsä hyvästä ja se yleensä tuo hintoja alemmaksi ja auttaa kansalaisia siinä palveluitten vaihtoehtojen valitsemisessa että näitä vaihtoehtoja olisi mutta sitten tulee yrityksille tämä byrokratia ja muu

kyllähän näissä sitten pitää olla reiluja että sinänsä nämä esteet mitä tälle yritystoiminnalle tulee ovat samalla tasolla kaikille eivätkä niin kuin nyt että postille nämä ovat erityisen isot ja muut pääsevät helpommalla

arvoisa rouva puhemies

tässä esityksessähän puhutaan tästä käsittely tai hakemusmaksusta josta korkeakoulut myös itse toivoivat että tätä viedään eteenpäin

on hyvä että on nyt edetty tässä koko maksujärjestelmässä siihen että myös suomi tulee tähän samaan linjaan mitä yleisesti länsimaissa on

jos kerran on halukkuutta ja pystyy pääsykokeissa pärjäämään niin silloin on mahdollisuus opiskella edelleen myös täällä

edustaja mykkänen tuossa toi esiin tätä että pitäisi miettiä enemmän myös kokonaisuuksia myös näihin asioihin liittyen ja sitä miten me saamme näitä kansainvälisiä osaajia suomeen enemmän

tarjotaan niitä mahdollisuuksia

ja kannustaisinkin miettimään että olisiko mahdollista että esimerkiksi korkeakoulutetut saisivat esimerkiksi oleskeluluvan jatkossa että pystyisivät suomeen jäämään automaattisesti sen jälkeen kun ovat valmistuneet

meidän koulutusjärjestelmämmehän on ollut siinä mielessä vähän erikoinen että on tarjottu koulutusta ilmaiseksi mutta sitten me emme ole saaneet suomeen jäämään näitä osaajia

arvoisa puhemies

koulutuksen saavutettavuus postinumeroon tai lompakon paksuuteen katsomatta on tasa arvoisen suomen kulmakivi

hallitus ei voi toimia kuten oppositio vaatii eli että otetaan yksi säästökohde kerrallaan pois listalta ja velkaantuminen pahenee

suomalaista sivistystä ja osaamista ei ajeta alas

ne ovat menestyksemme perusta myös tulevaisuudessa

keskusteluun on palautettava mittasuhteet

samalla huolehdimme opettajien ammattitaidon ja osaamisen kehittämisestä

arvoisa puhemies

suomalainen nuori voi opiskella vaikka tohtoriksi asti ja edetä elämässään perhetaustasta tai asuinpaikasta riippumatta

tämän mahdollistavat maksuton koulutus alueellisesti kattava korkeakouluverkko sekä opintotuki

vaikka nyt tehdään opiskelijoiden ja oppilaitosten arjessa tuntuvia muutoksia säilyy tasa arvoisen koulutusjärjestelmämme perusta edelleen vahvana

muutos kohdentaa tuen sitä eniten tarvitseville ja parantaa kaikista pienituloisimpien sekä erityisesti itsenäisesti asuvien toisen asteen opiskelijoiden toimeentuloa

suomen opintotuki tulee olemaan jatkossa monella opiskelijalla parempi kuin missään muussa pohjoismaassa ja nostaa monien opiskelijoiden tukitasoa jopa sadoilla euroilla

arvoisa puhemies

toivottavasti myös tässä keskustelussa voimme keskittyä ratkaisujen etsimiseen

arvoisa puhemies

on totta kuitenkin se että on pidettävä vahvasti kiinni siitä että suomi tekee itse päätökset jatkossakin siitä minkälaista apua antaa

tosin on kyllä saatava vielä jatkossa täsmennystä siihen mitä ovat ne erityiset vahvuudet ne erityiset tehtävät joissa suomen kannattaa olla ja suomi pystyy todella antamaan konkreettista apua jatkossa erilaisissa tilanteissa

tuossa edustaja kärnäkin viittasi nimenomaan siihen mikä on sitten jatkossa miten ministeri näkee halukkuus hakeutua esimerkiksi maanpuolustuskorkeakouluun jos esimerkiksi ajatellaan että tämmöinen velvollisuus syntyy

voisiko ajatella että tämä sitoutuminen voisi tapahtua jo esimerkiksi koulutusvaiheessa kun upseerit kouluttautuvat vai mikä olisi menettelytapa

aika hyvää keskustelua tässä on ollut siitä ja hyvä muistutus edustaja kulmunilta siitä että todella olemme viimeisiä maita euroopassa jotka ovat siirtymässä todelliseen aluehallintoon jossa myös ihmiset pääsevät suoraan päättämään niistä edustajistaan sitten päättämään näistä alueen kehittämisasioista ja myös sitten jatkossa suomessa myös sote palveluista

eikö tärkeämpää ole se että nyt viedään maakunta ja sote uudistus todella maaliin ja varmistetaan ihmisille miten ne palvelut voidaan turvata koko suomessa jatkossa

ruotsissa esimerkiksi on niin kuin monissa muissa euroopan maissa me voimme sieltä ottaa mallia mitä siellä on mitä hyvää ja huonoa jo käytössä se että voi olla vain kahdessa vaalissa ehdolla kunta maakunta ja eduskuntatasolla

nämä laajakaistaverkothan ovat verrattavissa siihen kun on vedetty puhelinverkkoja aikoinaan koko maahan ja nämä ovat välttämättömiä siinä että ympäri suomen voidaan asua ja elää ja yrittää jatkossakin

ihan pienyrityksistä lähtien isoihin yrityksiin asti nämä yhteydet ovat elintärkeitä saatikka sitten kun ajatellaan tulevia sote palveluita ja kaikkia muitakin palveluita joissa odotetaan sitä omaa vastuuta ja sitä että ne palvelut ovat jatkossa kotiin saatavissa

nythän tämä tavoite on käytännössä saatu jo täyteen mutta totuushan on se että meillä on paljon kuntia joissa eivät edes taajama alueella toimi käytännössä verkot nyt riittävästi

oikeastaan kun jatkossa mietitään suomessa sitä että saadaan tämä nopea tietoverkko käsille nämä mobiilit ja langattomat yhteydet ovat todella hyviä mutta jos niillä on useampi käyttäjä niin sitä kaistaahan ei riitä kaikille ja sen takia myös nämä kiinteät valokuituyhteydet ovat tärkeät

operaattoreita ei ole saatu rakentamaan näitä yhteyksiä koska heille on tullut siitä sitten omavastuuta liikaa ei riitä raha sitten yhtiöissä pyörittämään näitä kun esimerkiksi valtiolta ei ole saatu riittävän nopeasti jälkikäteen takaisin näitä valtionosuuksia tämän kaistan rakentamiseen kuten on ollut tarkoitus

mielestäni pitäisi pohtia sitä pitäisikö valtiolla olla velvollisuus paimentaa nämä operaattorit hoitamaan asiaa vaikka lainsäädäntöteitse ja pitäisikö tämä yleispalveluvelvoite laajentaa riittävään kaistanopeuteen ja kattamaan aidosti koko maa

edustaja aalto otti täällä terrafamen entisen talvivaaran puheeksi ja spekuloi sillä miksi rahaa annetaan terrafamelle lisää

on erittäin hyvä että yhtiön toimintaa on pystytty suunnitellusti viemään eteenpäin työpaikat siellä säilyttämään ja että sille on asetettu selvä takaraja että toiminta pitää saada kannattavaksi

edustaja aaltokin varmasti tietää sen että mahdollinen alasajo välittömästi veisi vielä enemmän rahaa

ja vaikka sanotaan ja tiedetään se että tämä yhtiömalli ei ole se ei pakoteta maalle niin pakottava malli mihin meidän pitäisi mennä niin kuten edustaja myllykoskenkin puheenvuorossa tuli esille näitä malleja on monenlaisia ja me kaikki tiedämme sen että jotakin uutta ratkaisua on etsittävä koska näitä riskejä on ja edellinenkin hallitus on nämä tunnistanut ja näitä lakiesityksiä on sen takia viety eteenpäin siinä vielä onnistumatta

tärkeintä on nimenomaan se että nämä jokamiehenoikeudet säilyvät kaikki vapaat metsästysoikeudet säilyvät tämäntyyppiset oikeudet kansalaisilla

ja sitten mikä on erityisen tärkeätä on se että tästä toiminnasta on merkittävä tuotto tullut nimenomaan pohjoisen ja itä suomen kunnille ja ollaan ilmeisesti ministeri voin kysyä tätä asiaa valmistelemassa että voitaisiin paremminkin saada tätä tuottoa tälle alueelle

pitääkö tämä paikkansa

me emme halunneet valiokunnassa tehdä sentyyppistä lausumaa sinne että sen pitää olla tiettyinä päivinä tai tietty määrä vaan perheillä pitää olla se valinnanvapaus tässä asiassa jatkossakin

ja se mikä on olennaista myös on se että vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu ja sen takia perheiden kotipalveluissa tullaan myös merkittävästi heitä auttamaan siinä kasvatustyössä kun niin paljon nuoret perheet ovat nyt yksinään tässä kasvatusvastuussa

arvoisa puhemies

tässä on nyt hyvä esimerkki siitä että monia pitkäänkin puhuttaneita ja valmisteltuja asioita saadaan nyt eteenpäin ja tämä asia esimerkiksi ei ole puhuttanut mitenkään erityisesti opposition ja hallituksen välissä vaan tämä on semmoinen kannatettava esitys jota halutaan viedä eteenpäin

kuitenkin sitten yleensä opetuksessa jos mennään myös muihin opetusmuotoihin varsinkin peruskoulupuolella on muistettava se että kuitenkaan koulut ympäri suomen eivät ole edelleenkään tasavertaisessa tilanteessa siinä että laitteita tai osaamista opettajilla olisi riittävästi

yleiskeskustelu päättyi

suomi on ollut ansioitunut ja toivottavasti on myös jatkossa ansioitunut kriisinhallintatehtävissä meidät tunnetaan laajasti siitä maailmalla esimerkillisenä valtiona

on erittäin hyvä myös että eduskunnassa on tälläkin hetkellä useita kriisinhallintakokemusta omaavia edustajia ja pidetään tätä asiaa myös tärkeänä koko eduskunnan piirissä

jatkaisinkin tuosta kokeneen edustaja ruohon puheenvuorosta siitä että kun nämä koulutusoperaatiot loppuvat sitten tuolla esimerkiksi irakissa niin miten huolehditaan siitä että paikallisilla on todella konkreettiset mahdollisuudet jatkaa sitä koulutustoimintaa siellä että he pystyvät rakentamaan sitä paikallista osaamista siellä riittävästi tämän pään ja

arvoisa puhemies

onneksi ensi viikolla tiistaina hallitus julkaisee työllisyys ja yrittäjyyspaketit joissa juuri näihin asioihin vastataan ja kerrotaan mitä kehysriihessä on päätetty

on erittäin hyvä että meidän passivoiva työttömyyspäivärahajärjestelmä otetaan aktiiviseen käyttöön ja työttömät pääsevät helpommin töihin ja niihin oikeisiin töihin

on erittäin hyvä että hallitus tekee nyt täysillä töitä sen eteen että saadaan yritysmaailmaan luotua niitä oikeita työpaikkoja joihin näitä työttömiä voidaan työllistää eikä passivoida ihmisiä ja enemmän ja enemmän pitkitetä työttömyyttä

talvivaarasta ja nykyisestä terrafamesta voisin edelleen todeta että missähän ovat ne yritykset ja erityisesti ne kaivosalan työpaikat joihin meidän kaivosmiehet ja kaivosnaiset sitten heti työllistettäisiin näillä määrärahoilla

täällä on käyty varmastikin hyvää keskustelua siihen liittyen miten erityisesti yrittäjiä nyt palvellaan ja heidän toimintaansa varsinkin harvaan asutuilla seuduilla tähän tienvarsimainontaan liittyen

tämä on semmoinen asia josta on tullut paljon palautetta jo vuosikausia eikö tälle asialle voida tehdä mitään ja on puhuttu että eu vaikuttaa tähän niin paljon ja ei tälle mitään voida tehdä

lähtökohtaisesti pitäisi ajatella niin että ei kielletä asioita vaan mahdollistetaan ja annetaan selkeästi yrittäjille ja toimijoille selvät ohjeet siitä miten he voivat mainostaa palveluitaan niin että ennen kaikkea nuo meidän matkailijamme pystyvät erityisesti tuolla pohjoisessa ja itä suomessa löytämään näihin matkailukohteisiin

kaiken kaikkiaan muutenkin näissä tienvarsimainonta asioissa on ollut myös puhetta siitä koskeeko tämä myös sitten isoja valtateitä ja moottoriteitä

on syytä kyllä edetä vahvasti siihen suuntaan että ei piilouduta eun selän taakse tässäkään asiassa vaan etsitään se ratkaisu niin että tämä tienvarsimainonta myös näillä isoilla teillä on mahdollista

puheenjohtaja

kotimaakunnassani kainuussa esimerkiksi kajaanin osalta voin todeta sen että siellä on toiseksi alhaisin tämä perinataalikuolleisuus elikkä syntyviä tai syntyneitä kuolleita lapsia tässä synnytystilanteessa on toiseksi vähiten suomessa

tämä koskee nimenomaan näitä pitkiä selkosia ja siellä olevia yrityksiä erityisesti matkailualan yrityksiä joille on tärkeätä se että kun ihminen lähtee pitkälle reissulle perheen kanssa niin sieltä nopeasti löytyvät ne majoituspalvelut ruokailupalvelut ja muut mitä meillä on siellä pohjoisessa erityisesti tarjota

sitten kun ajatellaan näitä riskisynnytyksiä niin kyllähän nyt jo jos kolmosia esimerkiksi odottaa tai on muita riskisynnytyksiä nämä menevät valmiiksi sitten näihin isompiin sairaaloihin

kiitän tästä esityksestä

muutenkin on kyllä ihmeellistä se keskustelu kun viitataan nimenomaan näihin asiantuntija arvioihin ja näitä tilastoja jotka ovat thln tekemiä ei huomioida keskitytään aivan yksittäistapauksiin

arvoisa puhemies

tämä on linjassa sen kanssa että meillä on suomessa tällä hetkellä paljon sote puolella palvelutarvetta ja tekijöitä ei saada riittävästi tarjoamaan näitä palveluita kansalaisille

tämä on hyvä ja kannatettava esitys siitä näkökulmasta ja erityisesti tarpeen myös terveyspuolen palveluissa viedä nopeasti eteenpäin

ajatellaan esimerkiksi omaishoitajia joille ei löydetä tällä hetkellä sijaisia riittävästi kun kotipalvelutyöntekijät eivät pysty toimimaan omaishoitajan sijaisena tarkoituksenmukaisella tavalla

muuten näiden tehtävävelvoitteiden vähentämisestä että normienpurkutalkoissa on nimenomaan kysymys siitä että helpotetaan niitten palveluitten tarjoajien ja saajien kohtaamista mutta turvallisuudesta me emme tule tinkimään missään normienpurkutalkoiden yhteydessä

vielä kun tästä työllisyydestä halutaan puhua nimenomaan tämän lisätalousarvion yhteydessä niin jos jaksetaan odottaa sinne ensi tiistaihin asti niin siellä on nimenomaan palkkatuki ja näihin erilaisiin työllistämiseen liittyviin asioihin tulee kyllä toimia joilla voi tätä työllistämistä edistää

ei ole tullut esitystä

käsillä on erittäin hyvä esitys

tämäkin on niin sanottua voisiko sanoa ei nyt normien purkua mutta ainakin koulutuspolkujen ja jahtia tuota niitä tämänvuotiset koulutus korkea maanpuolustuskorkeakoulutuksen sujuvoittamista siinä mielessä että on kuitenkin ollut tiedossa että on ongelmia näitten varsinaisten työtehtävien ja tämän koulutuksen yhdistämisessä kun tätä poikkeuksellista upseeritutkintoa suoritetaan

on hyvä että tämä ohjaus nyt sitten menee yhdelle taholle tältä osin

se mikä on myös tärkeää on se että kun maanpuolustuskorkeakoulu on kuitenkin yliopistotoimintaa ja se on ollut erillinen toimija ja se on myös varmasti näkynyt sitten tieteen tekemisen puolella että yhteistyö muitten tieteenalojen kanssa ei ole ollut riittävällä tasolla niin nyt tätä maanpuolustuskorkeakoulun asemaa siltä osin vahvistetaan

myöskin samalla tavalla niin kuin tässä edustaja honkonen toi esiin tutkijoilla on ollut ongelmia muualla yliopistosektorilla mutta myös maanpuolustussektorilla ja on hyvä asia että tutkijoille nyt mahdollistetaan sujuvampi urapolku voi edetä siellä puolella ja tämä palvelee myös tieteellisiä tavoitteita ja tarkoitusta

tästä dosentin arvosta vielä sanoisin että on hyvä että tässäkin kohden myös tunnustetaan että kyse on tosiaankin nykyään arvosta arvonimestä eikä mistään varsinaisesta työtehtävästä

mutta hyvä esitys ja kannatan vahvasti

on hienoa että jokainen puolue on maakuntien puolella tänä päivänä

varmasti on ymmärrettävää se että aletaan keskustelemaan että mitäs junavuoroille tapahtuu kun vr yksipuolisesti lopettaa näitä vuoroja ja asemia on todella ollut tarkoitus heillä lopettaa vielä enemmän

aikaisemmin kun vr on lopettanut esimerkiksi kainuun yöjunavuoron ministeri huovisen aikana aikoinaan kovasta vastustuksesta huolimatta jouduimme tämän menettämään niin vaikea on ollut tällä hetkellä päästä sieltä pääkaupunkiin aamuksi tällä hetkellä ainoa yhteys on todella aikainen aamulento enää

on ollut aika erikoista se että nyt kun ministeri hoitaa korvaavat yhteydet näiden lakkautettavien vrn vuorojen tilalle niin pitäisi olla iloinen siitä että maakuntien yhteydet säilyvät

kyllä koen sen että nimenomaan koska vr on näiltä maakuntien pääkaupunkien välisiltä pieniltä asemilta hiljentänyt liikennettä niin on ollut pakko siirtyä yksityisautoiluun

synnytysosaston sijoittuminen pitkien matkojen päähän nimenomaan aiheuttaa lisää vaaroja syntyvän lapsen elämän kannalta riskialtteimmissa tilanteissa

synnytyslääkärit ovat voineet aikaisemmin päivystää kotoa pitäen mutta tämän uuden asetuksen myötä tämä jatkuvan päivystyksen vaatimus aiheuttaa nimenomaan turhaa ylisääntelyä ja lisäkustannuksia ja vaarantaa myös päivystyssairaaloiden olemassaolon jatkossa alueilla ja aiheuttaa nimenomaan lapsiperheiden keskittymistä jatkossa palveluiden perässä

halutaanko tätä nimenomaan